ilmastonmuutos vaikuttaa turvallisuusympäristöömme konkreettisilla tavoilla

kuten tiedetään ranska myy pinta aluksia venäjälle ja on tietysti aina paha jos tapahtuu suuria varustelukierteitä mutta siitähän tässä ei ole kysymys

siltä osin kysyn ministeriltä kun mainitaan että pitää olla myöskin parlamentaarista valvontaa ja ilmeisesti parlamentaarista valmistelua myöskin millä tavalla ministeri näkee että tämän tulisi toteutua

irtisanoudumme täysin siitä että nyt käsittelyssä olevassa esityksessä olisi kyse jonkinlaisesta hyökkäyksestä nykyistä tasavallan presidenttiä ja presidentti instituutiota vastaan

arktisen alueen strategisen merkityksen lisääntyminen tulee näkymään myös sotilaallisesti

venäjän kiinnostus alueen öljy ja kaasuvarantoja kohtaan on selvä ja se näkyy myös maan tekemissä puolustusratkaisuissa

tässä on kysymys hyvin pienimuotoisesta toiminnasta ja on loppujen lopuksi erittäin hienoa että suomi voi olla mukana tällaisessa kehittämistyössä

ulkoasiainvaliokunta piti lausunnon antamista erittäin tärkeänä sillä perustuslain muutoksen olennaisin osa on ulko ja turvallisuuspolitiikkaa keskitytäänhän siinä ulkopoliittisen toimivallan käyttöön

haluan tässä nostaa myös esiin valiokunnan kannan jonka mukaan valtioneuvoston tulisi ryhtyä toimiin siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksien kehittämiseksi sellaiselle tasolle joka mahdollistaa suomen siviilikriisinhallintaosallistumisen kestävän kohottamisen vähintään siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian määrittämälle vähimmäistasolle

myös puolustusteollisuus on integroitava läheisesti tähän suomen strategiaan

totta kai tässä on eräitä epäilyttäviä ja hankaliakin piirteitä kuten nämä meriympäristöön mahdollisesti tulevat biologiset vaikutukset jotka saattavat olla kielteisiä mikä täällä perusteluissakin todetaan

herra puhemies

valiokunta tuki esitetyn muutoksen peruslähtökohtaa eli parlamentarismin vahvistamista

kuuntelimme tänään ulkoasiainvaliokunnassa maailmanpankin varapääjohtajaa joka totesi että sellaisessa ahtaassa tilanteessa jossa nyt euroopassa ollaan on jopa järkevää ottaa jonkun verran velkaa lisää

minäkin yhdyn näihin onnitteluihin ministeri tuomiojalle

helsingin sanomat ja muu lehdistö on esimerkiksi puhunut perustuslaissa olevasta valuviasta

minun on pakko puuttua ed

käytännössä ulkopolitiikan johtamisessa ei enää ole juuri sellaisia lohkoja joissa suomen kannat muodostettaisiin arvioimatta niiden suhdetta unionijäsenyyteen

tämä on erittäin hyvä saavutus ja on juuri sellaista työtä jota mielellään näkee suomen tekevän kansainvälisillä kentillä

sillä on tarkoitettu muun muassa sitä että nykyinen perustuslaki ei anna selvää vastausta siihen miten päätökset kaikissa tilanteissa voidaan tehdä ja kuka niistä vastaa tai erimielisyyttä siitä kuka edustaa suomea euroopan unionin huippukokouksissa

mutta meidän täytyy nyt nähdä tämä isommasta kuvasta ja siten että on hyvä että suomi voi olla näin high tech puolella mukana myöskin näissä asioissa

mutta mutta sitä velkaa pitää ottaa vain järkeviin infrastruktuuri investointeihin joilla lisätään työllisyyttä mutta ei missään tapauksessa kulutukseen

vielä kiinnitän huomiota siihen että laajan turvallisuuskäsityksen mukaisesti ulkoasiainvaliokunta haluaa pitää kiinni kehitysyhteistyösitoumuksistamme

valiokunta pitikin perusteltuna sitouttaa presidentin päätöksentekoa valtioneuvostoon ja selkeyttää perustuslain tasolla suomen edustautumista eurooppa neuvostossa

ainoa kysymys joka täällä esitettiin koskee salametsästäjiä ja törkeitten metsästysrikosten tekijöitä ja sitä nyt ministeri on kommentoinut varsin tyydyttävästi

olen täällä salissa jo aikaisemmin kiinnittänyt huomiota siihen samaan asiaan johon tässä aikaisemmin kiinnitettiin huomiota eli siihen että asevientipolitiikka euroopan unionin alueella ei ole yhteneväistä

edustaja pekkarinen suurin piirtein tämänkaltaisen reseptin sanoi tuossa puheenvuorossaan siksi haluan ottaa sen esille koska se on järkevä resepti tässä tilanteessa

eihän täällä kunnon metsästäjistä ole kukaan puhunut halaistua pahaa sanaa

keskeinen ulkopolitiikan yhteistyön foorumi on valtioneuvoston ulko ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan ja tasavallan presidentin yhteiskokous niin sanottu tp utva

tämä on varsin huolestuttava seikka koska jos italiasta voidaan viedä samoja aseita mitä suomesta ei voi viedä niin tämä ei voi olla tarkoituksenmukaista

sen vuoksi toivon että hallitus nyt ryhtyy katsomaan tätä asiaa oikein vakavalla tavalla ja edistämään euroopan unionin alueella yhtenäistä asevientipolitiikkaa ja asevientisäännöstöä niin että jotkut maat eivät joudu kärsimään ja tässä tapauksessa suomen aseteollisuus ei joudu tarpeettomasti kärsimään vaikka se tekee muun muassa maailman parhaat tarkkuuskiväärit

tämän kokouksen merkitys korostuu entisestään

valiokunta esitti että yhtenäisen ulko ja turvallisuuspolitiikan kannalta on tärkeää että tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yhteiskokousten valmistelua kehitetään muun muassa parantamalla valtioneuvoston etukäteiskoordinointia ja vahvistamalla ulkoasiainministeriön valmistelukoneistoa

tämä seikka toivottavasti hallituksen työlistalle euroopan unionin suuntaan